svenska riksdagsgruppen förutsätter att de oppositionsledamöter som i den här debatten kritiserar regeringen bär sin del av ansvaret och i de kommuner där de själva verkar lever som de här lär